lyhyellä aikavälillä on tullut esille se että pitää sovittaa yhteen ympäristönsuojelutavoitteet ja turvetuotannon ohjaaminen jo luontoarvonsa menettäneille soille

näin ei aikaisemmin ole kuitenkaan käynyt kun opintotukea ei korotettu ennen nykyisen hallituksen merkittävää tasokorotusta yli viiteentoista vuoteen

biologisen isän oikeudet pitää pystyä sovittamaan myös siihen että sosiaalisen isän asema ei siitä heikkene

vihreä eduskuntaryhmä haluaa korostaa että green new deal vihreä uusjako ei ole vain ympäristöpolitiikkaa vaan koko yhteiskunnan ja talouden selviytymisstrategia kohti uutta hyvinvointia

voin omalta osaltani sanoa sen että olemme pyrkineet varmistamaan että niiden soiden luvitus jotka ovat jo luontoarvonsa menettäneitä olisi mahdollisimman jouhevaa mutta näissäkin pitää arvioida vesistön ja puhtauden näkökulmasta parhaiden mahdollisien tekniikkojen käyttöönottoa mutta aluehallintovirastoissa on pyritty ohjaamaan enemmän resursseja ruuhkien purkamiseen ja jossain määrin näitä ruuhkia on syntynyt aluehallintouudistuksen jäljiltä

jos lähdetään siitä että perheessä sosiaalinen isä ei edes tiedä olevansa sosiaalinen isä vaan luulee olevansa biologinen isä niin varmaan siinäkin perheessä on ongelmia

vihreän eduskuntaryhmän mielestä hallituksen on syksyn lisäbudjetissa tehtävä päätöksiä lisäelvytyksestä julkisiin investointeihin jos niillä nähdään olevan työllisyystilanteen parantamisen kannalta edelleen merkittävä vaikutus

tavoittelemme opintotuen indeksisidonnaisuuden toteutumista viimeistään ensi hallitusneuvotteluissa jolloin kaikkien puolueiden on otettava asiaan kantaa

hallitusta voi kiittää tästä päälinjasta selonteossa

vaikeina aikoina mitataan yhteiskunnan kyky kantaa huolta heikommistaan

samoin seuraavan hallituksen neuvotteluihin jää päätös siitä toteutetaanko sata komitean yksimielisesti ehdottama työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto

maksupolitiikan uudistuksella ja erilaisilla muilla ratkaisuilla pyritään vauhdittamaan lupien käsittelyä ja me myös valmistelemme sitä että osa maatalouden eläinsuojapäätöksistä siirrettäisiin aluehallintovirastoista kuntiin mikä helpottaisi ruuhkia ja nopeuttaisi siellä myös silloin näiden lupa asioiden käsittelyä

asioita pitää voida sanoa ääneen jos jotain muuttuu se on osa kansalaiskeskustelua mutta toiminnassa pitää olla vakautta ja malttia ja siltä se näyttää

sitten on kaksi isää ja lapsella on rikkaampi elämä ja perhe pystyy sen kanssa toimeen tulemaan kun ei valehdella eikä peitellä eikä eletä semmoisessa harhamaailmassa missä ennen vanhaan jouduttiin tällaisissa asioissa elämään

opposition välikysymyksessä esitetään joukko työllisyyskehitykseen liittyviä todellisia ja vakavia ongelmia joihin hallitus on jo määrätietoisesti puuttunut

taantuma on monissa maissa lisännyt äärimmäistä köyhyyttä

ehkä voisi korostaa vielä lopuksi puhemies sitä että on semmoisia epäselviä tapauksia missä voi ajatella että se aiheuttaa perheelle kohtuuttomia tilanteita että sillä isällä olisi hyvin laaja oikeus mennä toiseen perheeseen ja sanoa että minä vaadin nyt testiä ja epäilen olevani lapsen isä

tuulivoiman osalta voin sanoa että paljon on tehty toimia näitten esteiden purkamiseksi ja meluasiat liittyvät ministeri kiurun hallinnonalaan mutta olemme myös puhuneet että siellä olisi mahdollisuus löytää parannuksia joilla tuulivoimaloiden rakentamista voidaan vauhdittaa

siellä jäiden vetäytyminen ja ilmastonmuutoksen eteneminen lämmittävät aluevesiä kaksi kertaa nopeammin kuin ilmaston lämpeneminen muualla etenee ja siellä on myös turvallisuusjännitteiden riski kasvamassa

tällaiseen suhteelliseen moraaliin meillä ei ole nyt varaa

samoin arktinen merialue on maailman ainoita merialueita jolla ei ole perustettu luonnonsuojelualueiden verkostoa ei ole rajoitettu merenkulun turvallisuusriskejä riittävän pieniksi onnettomuuksien varalta ja luonnonvarojen hyödyntämisen pelisäännöt ovat kesken

oman hallinnonalani osalta olemme tehneet töitä sen eteen että kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi kaikissa tuulivoimahankkeissa tehtäisiin mahdollisimman yhtenäisenä yhdessä prosessissa yhdellä kuulemisella jotta se olisi nopeampaa

arvoisa puhemies

vihreiden mielestä eduskuntavaalien lähestyessä kaikkien vastuullisten puolueiden on esitettävä uskottava näkemys talouden tasapainottamisesta

janina andersson ehdotti että erityisen painavasta syystä arvioidaan sitä tilannetta lakiesityksessä taitaa lukea oliko siinä painava syy tai syy muuten vaan mutta joka tapauksessa sitä voidaan hioa lakivaliokunnassa

me yritämme rutistaa tämä valmisteluaika parilla vuodella lyhyemmäksi siitä mitä se on tähän mennessä ollut ja tähän koko hallitus on sitoutunut

kyse ei ole vain talouspolitiikasta vaan siitä että puolueet tuovat julki näkemyksensä hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamisesta

mutta olennaista on se että kun hän tekee tätä arviointia niin hän voi varmasti siinä käytännön tilanteessa arvioida onko kysymyksessä tapaus jossa se isä on oikeasti halunnut olla alusta saakka lapsen elämässä mukana ja sen voi todistaa eri tavoin tai onko tilanne niin kuin julkisuudessa koko lakialoitteen käynnistäneessä tapauksessa jossa kaikki pitävät päivänselvänä sitä että mikael jämsänen on lapsen biologinen isä mutta lainsäädäntösyistä hän ei ole saanut toteuttaa isyyttään

lopuksi voin sanoa vielä sen että päästövähennystavoitteiden ja varsinaisten kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi meillä on mahdollisuus pelastaa ilmastoa ja varmistaa että ilmastotavoitteet toteutuvat myös sillä että niin sanottujen f kaasujen kansainvälinen sääntely ja kotimainen sääntely etenevät

vaikeasta kansainvälisestä taloustilanteesta huolimatta hallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi jatkaa sinivihreän hallituksen sosiaalisesti vastuuntuntoista linjaa

tässä nyt luodaan vastakkainasettelua keskustelussa elvytyksen ja sopeuttamisen välillä kun oikeastaan me olemme herkässä tilanteessa missä me tarvitsemme vähän molempia

se on kamala kohtalo ihmiselle nykyaikana itselleni modernina isänä jolle isyys on yksi elämän tärkeimpiä asioita ajatella sitä että joku ei saa olla isä jos hän haluaa olla isä ja tietää olevansa isä

vihreä eduskuntaryhmä tukee sinivihreää hallitusta sen työssä hyvinvointiyhteiskunnan talouden turvaamisessa sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä

tässä eduskunnassa on viisi oppositiopuoluetta ja tässä eduskunnassa on kokonaiset viisi eri vaihtoehtoa siitä miten välttää koulutusleikkauksia jokainen oppositiopuolue on esittänyt omansa joten toivoisin että päästäisiin tästä ei ole vaihtoehtoa mantrasta eroon

meidän pitää huomioida elvytyksen jatkaminen meidän pitää huomioida orastavan talouskasvun tukeminen meidän pitää huomioida työllisyyden varmistaminen mutta samaan aikaan varmistaa että suomen luottokelpoisuus pysyy hyvällä tasolla ja että me saamme lainaa halvalla korolla

se kompensaatio on komission kanssa sovittu että suomen tavoitteet tulevat toteutumaan ja dohan päätösten jälkeen malli on mahdollista toteuttaa käytännössä ja lähikuukausina tulen teille kertomaan edustaja pekkarinen miten se käytännössä tehdään

toivon että lakivaliokunta tekee todella kaikkensa löytääkseen ratkaisun että biologisen isän asemaa parantava lainsäädäntö saadaan tavalla tai toisella voimaan ja ollaan siinä luovia ja tehdään se yhteistyössä

svenska yks kaks

vihreä eduskuntaryhmä haluaa korostaa että hallituksella on koko ajan oltava nopea valmius lisätoimiin suomalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden turvaamiseksi sekä sen varmistamiseksi että suomalainen yhteiskunta selviää taantumasta ehyenä

komissio on meille aika paljon velkaa siitä että pelastimme dohassa omalla neuvottelupanoksellamme koko kioton toisen velvoitekauden toteutumisen muun muassa siinä että neuvottelimme eun sisällä ratkaisun aau päästöoikeusyksikköjen käytöstä jossa eussa on ollut vaikeuksia löytää yhteisymmärrystä ja komissio on sitoutunut suomen kannalta edullisen ratkaisun löytämiseen

mutta tällä hetkellä nämä eri vaiheet menevät limittäin päällekkäin ja se on selvä että tarvitaan sen tyyppistä elvytystä millä tuetaan siirtymistä uudenlaiseen kestävään vihreään yhteiskuntaan luodaan puhtaan teknologian työpaikkoja

arvoisa puhemies

turvapaikanhakijoiden kotouttamisesta ja tästä haasteesta puhuitte hyvin

ratkotaan näitä ongelmia käytännönläheisesti yhdessä ratkotaan ongelmia liittyen siihen että mieluummin uudistetaan suomea kuin tehdään kovia leikkauksia jotka osuvat koulutukseen ja heikompiosaisiin

onko hallituksella edelleen mahdollisuuksia lisätoimiin joissa näiden neljän eri asian joista minä olen nyt tässä puhunut balanssi huomioidaan myös loppuvuodesta

arvoisa puhemies

arvostan suuresti edustaja laukkasta joka on tehnyt jo hyvin lyhyessä ajassa vaikutuksen hyvillä puheillaan monissa kysymyksissä ja erityisesti köyhyyden torjumisessa

arvoisa puhemies

minäkin olen perustuslakivaliokunnan jäsenenä hyvin tyytyväinen siihen laajaan yhteisymmärrykseen mikä tässä tärkeässä asiassa on löytynyt tosiaan lukuun ottamatta vasemmistoliittoa ja perussuomalaisia

olen hieman surullinen siitä että jotkut kokevat että heidän oma uskonnollinen vakaumus olisi jotenkin tässä ahdingossa kun ihmisoikeuksia laajennetaan näinhän se ei ole

valmistuville opiskelijoille on taattava riittävästi harjoittelupaikkoja ja julkisen sektorin on voitava palkata harjoittelijoita lomautuksista tai yt neuvottelutilanteesta riippumatta

se keväinen tilanne tuli vastaan sellaisessa hetkessä että koko kansainvälinen talousjärjestelmä ja euroopan rahoitusjärjestelmä oli vaarassa kaatua ja siinä tilanteessa piti toimia niin kuin toimittiin

voisin sanoa yleisellä tasolla että aikana jolloin kansalaisten luottamus poliittiseen järjestelmään on heikentynyt on todella tärkeätä että perustuslain muutokset ovat kansanvaltaa vahvistavia

minusta se on vähän itsensä ylentämistä jos ajattelee että minun uskonnollisen vakaumukseni perusteella minä voisin rajoittaa toisten ihmisten ihmisoikeuksia tasa arvoista oikeutta avioliittoon

mutta kaikki ne huomiot mitä demaritkin silloin totesivat olivat hallituksenkin mielestä ja vihreiden mielestä pitkällä aikavälillä tärkeitä asioita niin että nyt luodaan näitä järjestelmiä niin että velkasaneerausjärjestely on valmiina käytettävissä tulevissa kriiseissä ja että myös pankit tulevissa kriiseissä kantavat vastuuta aiheuttamistaan riskeistä

nimittäin tässä esitykset merkittävästi parantavat julkista keskustelua ja tuovat politiikkaa avoimeen keskusteluun

se että on ratkaistu tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välisiä kiistakysymyksiä sillä että ne voidaan avoimesti ratkaista eduskunnassa tarvittaessa lisää myös mahdollisuutta laajaan julkiseen keskusteluun näissä tilanteissa ja myös se että korostetaan eduskunnan tiedonsaantia myös tasavallan presidentin toimesta hallituksen kautta

juuri tasa arvoinen ihmisoikeuksia puolustava lainsäädäntö ja oikeusvaltio jossa maallinen laki on tasa arvoinen kaikille takaa teidänkin oikeutenne elää juuri teidän tavallanne

koska tosiaan siinä oltiin rajoilla siinä mitä julkinen valta voi tehdä ja sen rajan yli ei oikein olisi voinut sen jälkeen enää mennä jos se paketti ei olisi riittänyt mitä tehtiin

nämä ovat kansanvaltaa vahvistavia toimia joita luulisin vasemmistoliitonkin kannattavan

jos euroopan keskuspankki on riippumaton ja hyvä niin mutta myös siitä pitää keskustella että fed yhdysvalloissa on huomattavasti aktiivisempi ja on puhuttu siitä että tässäkin tilanteessa joukkovelkakirjoja olisi voinut ostaa aktiivisemmin

identiteetit vahvistuvat kun kaikille identiteeteille on tilaa

sen lisäksi kansalaisaloite on erittäin konkreettinen tapa vahvistaa suoraa osallistuvaa demokratiaa ja kun suomessa suomalaiset kokevat että heillä on vähemmän vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöönsä kuin muissa pohjoismaissa ja muissa länsi euroopan maissa niin tämä on tärkeää

niitä ostettiin nyt niiltä mailta jotka olivat kriisissä mutta itse asiassa reilumpaa taloudenpidon kannalta olisi se että ostetaan niitä samalla kaikilta euromailta koska silloin myös palkitaan niitä jotka menestyvät hyvin

sosiaaliturvauudistuksen tarve ei ole taantuman myötä vähentynyt vaan pikemminkin tullut yhä tärkeämmäksi

hallitus leikkaa nuorisotakuuta jolloin ne jotka saavat yhä vähemmän tukea kouluissa ja ovat vaarassa joutua koulupudokkuuteen eivät myöskään saa yhteiskunta ja tuen kautta oli nuorisotakuun kautta tukea

kotoutuminen on tärkeä asia nyt ja ministerikin on tarttunut siinä esimerkiksi meidän ehdotuksiimme siitä että voitaisiin helpottaa työluvan saamista turvapaikanhakijoille jo heti alusta saakka

minun kysymykseni on hallitukselle se ettekö te voisi katsoa vähän yhtä vuotta pitemmälle ja puolustaa suomalaisten lasten hyvinvointivaltion tulevaisuutta uudistaa leikkauksen sijaan

ei leikata vaan uudistetaan

huoli on yhteinen ja toivottavasti hallitus laittaa vauhtia erityisesti näissä nopean aikavälin toiminnoissa että ne maksatusongelmat saadaan ratkottua ettei sen takia aiheudu kohtuuttomia tilanteita